sen jälkeen käynnistyy debattiosa jossa debatissa myönnän ensimmäisen puheenvuoron hivenen pitemmän välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja rinteelle

muutaman näistä lausunnoista kuitenkin poimin tässä heti alkajaisiksi esille sen takia että haluan niihin erityisen mieluusti tarttua ja kertoa myös niistä toimista mihinkä näiden lausumien johdosta on tarkoitukseni ryhtyä

elikkä se missä ja mihinkä talletukset euroopassa ja sijoitukset ei sijoitukset vaan varat sanotaan näinpäin ne eivät ole sijoituksia sanan varsinaisessa merkityksessä hakeutuivat niin tietyssä turbulenssivaiheessa suomen pankki oli ihan hyvä paikka niiden sinne hakeutua

tästä syystä erittäin tärkeää olisi kun tämä innovaatioketju on sitä perustutkimusta seuraava vaihe jota lähinnä tekes rahoittaa jonkun verran vttkin rahoittaa gtk rahoittaa ja eräät muut sektoritutkimuksen laitokset jotka ovat soveltavalla puolella että tästä ei leikattaisi mutta nyt niistä leikataan erittäin merkittävästi ja jaan sen huolen mikä edustaja karimäen puheenvuorossa oli

mun mielestä se on pikkupolitikoinnista minun mielestäni edustaja gustafsson tässä tarvitaan samaan aikaan molemmanlaisia asioita

arvoisa puhemies

minä olin alun alkaen sitä mieltä että kyllä täyskielto pitäisi saada aikaiseksi mutta mitä enemmän tätä problematiikkaa on joutunut käymään läpi on joutunut tulemaan kasvokkain näiden asioitten kanssa joihin muun muassa edustaja kärnä tässä kiinnitti huomioita

siis kun ollaan deflatorisessa kehityksessä ja kasvusta ei ole näköpiirissä merkkejä niin kerta kaikkiaan oli pakko jotain tehdä

ensimmäinen näistä lausumista liittyy toiveeseen että posivan ja fennovoiman kesken saataisiin aikaan neuvotteluratkaisu joka jos oikein tulkitsen nyt valiokuntaa voisi kenties johtaa siihen että loppusijoitus fennovoiman ydinjätteen loppusijoittamisen osalta voisi toteutua ja tapahtua jollakin tavalla yhteistyössä posivan kanssa

tarvitaan suomessa suomi kohtaisia ratkaisuja ja tässä on sijaa ja tilaa tämän veron selvälle korottamiselle myöskin ihan suomi kohtasi ratkaisu voisi lisäksi halusin kohtaisena ratkaisuna ja kannatan ilman muuta tätä keskustan esitystä

tässä uudessa ja vanhassakin järjestelmässä tämmöisen fossiilisen hinta on niin kallis että taatusti siinä tilanteessa aina se puupohjainen tai muu uusiutuva on kilpailukykyinen

elikkä suomi on satsaamassa ja satsannut erittäin mittavasti voimavaroja nimenomaan tämän toimialan energian energiatehokkuuden uusiutuvien puhtaitten energiavaihtoehtojen innovaatiotoiminnan rahoittamiseen ja minä uskon että tuloksia tästä innovaatiotyöstä alkaa syntyä niin että käytännön tuotannossa syntyy tuotteita joilla suomi pääsee niille kasvaville markkinoille joita energiansäästö ja energiatehokkuusmarkkinat tulevaisuudessa sisällään pitävät

minä vielä kerran kysyn voiko olla mitenkään mahdollista että jonkun lain minkä äsken juuri eduskunta on säätänyt oikeustila on näin hämärä

vähän lainoja kieltämättä tulee lisää mutta sen varsinaisesti tärkeimmän elementin joka on jo historiallisesti nähtynä ollut tärkeä kasvun tekijä sekä tekesin että vttn muiden nimenomaan osaamispotentiaalin sen soveltavan pään rahoitusinstrumenttien raju leikkaus on johtamassa siihen mitä edustaja niikko täällä oikein hyvin mielestäni sanoi

minä en osaa vielä arvioida mitä tämä tarkoittaa ja esimerkiksi talousvaliokunta huomenna saa pääjohtaja liikaselta selvityksen ja hänen esikunnaltaan arviot mitä tämä merkitsee keskuspankkiirien kannalta

ja kun käsitellään tätä suostumusratkaisua niin siinä valtioneuvosto käsittelee sitä suostumusta ikään kuin maankäyttölupa asiana maankäyttölupa asiana ja sen jälkeen jos sanotaan yes suostumukselle sen jälkeen ympäristölupaviranomaisen on vesilain mukaan arvioitava täyttyvätkö kaikki esimerkiksi ympäristöehdot nyt siinä hankkeessa miten se ihan sentilleen tarkasti siinä määritellään

mutta sen lisäksi minä halusin tuoda esille sen että jotta näistä salakuljetus ja muista ongelmista päästäisiin tai ainakin niitten merkitys vähenisi niin herra paratkoon tämän asianhan pitäisi olla eun agendalla erittäin korkealla sijalla

mitä vielä tulee sitten tähän vakavaraisuuteen suomen pankkien kannalta suomalainen pankkijärjestelmä on aika hyvässä tilassa ja hyvällä tolalla kuitenkin ja erityisesti silloin kun sitä verrataan muun maailman menoon

ymmärrän että se ei korjaannu samalla kertaa mutta olisi erittäin suotavaa että eduskunnan tahto tulisi sikäli selväksi että sen pitää tapahtua ensi tilassa

minä olen edelleenkin sitä mieltä että yksityisen kulutuskysynnän lisäämiseen ei ole mitään mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

ja sitten kun ne väylät pääsevät markkinoille niin se jälki siellä varmasti on vielä paljon pahempaa kuin jollakin tavalla säännellyssä markkinassa mistä nyt kuitenkin on kysymys tällä lainsäädännöllä

kiitän puhemiestä tästä puheenvuorosta

meillä ei ole imperatiivista lakisääteistä oikeutta määrätä näin olemme sen tulkinneet ja asiantuntijat ovat tulkinneet että työ ja elinkeino ministeriöllä tai valtioneuvostolla ei ole yksiselitteistä oikeutta määrätä posivaa ryhtymään yhteistyöhön esimerkiksi fennovoiman kanssa

sanoin äsken että ihan hyvä tätähän on tehty ja tätä tehdään

siis eestilän kysymys on oikeassa siinä että voi olla että osalle euromaita tämä merkitsee sitä että niiden kilpailukyky lähtee paranemaan aika reippaastikin ja voi olla että ne tämmöiset perustavaa laatua olevat ratkaisut joilla ne pääsisivät edes vähitellen saksan kylkeen ja niin poispäin voi olla että nämä toimet jäävät tekemättä

kankaanniemen ja sitten myöskin valiokunnan pohdiskelu siitä että peltobiomassa pitäisi ottaa myöskin tähän mukaan

jos se ensi tilassa teknisistä syistä ei ole huomenna eikä vielä ensi viikollakaan vaan joskus vähän myöhemmin niin se on toinen tarina mutta periaatteessa silloin kun eduskunta huomaa että jonkun lain oikeustila on epäselvä siihen pitäisi reagoida tavalla jolla viesti on selvä ja ilmaista että se välittömästi pitäisi korjata

arvoisa puhemies

mutta kun siellä alan teollisuus lobbaa niin ansiokkaalla tavalla eu ei uskalla tehdä niitä toimia mitä sen pitäisi tehdä

meiltä otetaan se osaaminen mikä verovaroin täällä saadaan aikaiseksi ja se osaaminen hyödynnetään suomen rajojen ulkopuolella siellä missä verorahat valtaosaltaan jäävät sittenkin sinne suomen rajojen ulkopuolelle

mutta kun eduskunta vielä antaa vahvaa tukea tällaisen neuvotteluprosessin joka kenties johtaa tuon tyyppiseen lopputulokseen käynnistämiseen toki edellytykset on

kerta kiellon päälle

monen muun haitakkeen osalta siellä on jo iät ja ajat sitten tehty hyvin imperatiivisia ratkaisuja mutta tässä asiassa kerta kaikkiaan ei uskalleta tehdä

ei ollut nyt tässä aikataulussa mahdollista sillä tavalla saada tätä peltobiomassaa tämän järjestelmän piiriin

minä ehkä turhan takia vähän parodisoin äsken tätä omalla esimerkilläni mutta semmoinen toimiva rekisteri siitä pitää saada niin että se on rekisterinä hienosti sanottuna validi että se mittaa sitä mitä sen pitäisi mitata

ministeri kiviniemi on tämän uudistuksen varsinainen valmisteleva ministeri

koko euroalueen probleemahan on se että meillä on yksi ylijäämämaa ja se on saksa jonka talous on valtavasti ylijäämäinen ja suurin piirtein muut maat ovat alijäämätalouksia

ilmeisesti näillä mennään ja sitten siirrytään puhujalistaan

minusta on ilman muuta selvää että heti mahdollisimman nopeasti pitää lähteä valmistelemaan tätä koska tämä sama metodi ei oikein käy esimerkiksi oljen puolella

pyrin tässä kajoamaan lähinnä niihin asioihin jotka tulevat tässä uudessa esityksessä ja joiden käytännön toimeenpano ja vielä osa siitä valmistelustakin on työ ja elinkeinoministeriön vastuulla

no seuraava kysymys kuuluu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

elikkä siitä vaikuttavuudesta sen bisneskannustimen ja näiden verovähennysten vaikuttavuudesta lähtee ylivoimainen valtaosa pois sillä että samaan aikaan tekesin rahoitusta leikataan

toivon että syyskuussa kun eduskunta palaa tänne kaikki keskeiset uusiutuvan energian edistämislait ovat eduskunnan käsissä

nämä muutamat ajatukset ministeri rinteen puheenvuoron saatteeksi puheenvuoron jossa oli muutama tarpeellinen ja hyvä elementti joihin nyt ei riitä aika enemmän kajota

se arvoisa puhemies että näitä leikataan minusta on vähän väärin ja minä toivoisin että ministeri joka vastaa viennin edistämisestä jaksaisi katsoa myös tälle puolelle budjettia

ellemme me tätä kykene euroalueella korjaamaan niin ei kyllä pitkän päälle tästä eurosta oikeastaan mitään tulekaan

södermanin hyvin arvokas pohdiskelu äsken tuossa oli varmasti monella tavalla ihan paikallaan

mitä siitä kaikesta mitä kriisimaiden osalta on tapahtumassa suomelle seuraa se oli tuon olikos se ilmoitus vai tiedonanto ilmoituksen fokuksessa vahvasti mukana

se on temin budjetissa

kun nämä rahat vähenevät se on nimenomaan pois tuon sorttisilta yrityksiltä joille ensiaskeleet maailmalle voivat merkitä sitten jatkoaskeleita niille matkoille mihinkä ministeri tässä kiinnittää huomiota

edelleen energiatehokkuuden osalta mieluusti yhdyn niihin toiveisiin hyväksyn ne ja vien eteenpäin niitä toiveita mitkä joko riveiltä taikka rivien välistä tuossa mietinnössä ovat selvästi luettavissa

arvoisa puhemies

kun se luoton myöntäjä myöntää sille kuluttajalle luotonhakijana luottoa niin nyt tässä sanotaan että hänellä luoton myöntäjänä pitäisi olla joku arvio tämän kuluttajan tuloista